stora enson ja upmn irtisanomiset ovat raskas isku paitsi työntekijöille ja heidän perheilleen niin kaikille paikkakunnille joita irtisanomiset koskevat

tästä yksityisyyden suojan näkökulmasta syntyy kumminkin käytännön elämässä se lopullinen tilanne että asianomistaja alkaa tutkia onko se oikeusvaltioperiaatteen mukaista

ymmärtääkseni kumminkin tässä tilanteessa kun sitä on euroopan ihmisoikeustuomioistuin tutkinut on päädytty toisenlaiseen johtopäätökseen jossa yksityisyyden suoja pitää

joukkoirtisanomiset eivät tietenkään ole mikään uusi asia eivät ainakaan uusi asia pääministeri vanhasen hallitusten kaudella

energiaa saadaan kyllä kulumaan mutta miten hallitaan se riski

kysyin myös sitä onko se normaali menettelytapa ja minkä muun lainsäädännön sisällä on tällainen tilanne että alkavat asianomaiset omistajat tutkia kun normaalisti oikeusvaltion periaate lähtee kumminkin siitä että poliisi tutkii syyttäjä syyttää oikeus tekee päätöksen siitä onko syyllinen vai syytön

metsäteollisuuden toimintaedellytykset ovat heikentyneet viime vuosien aikana mutta myös tehdyt virheet ja tekemättä jätetyt asiat ovat merkittävästi vaikuttaneet yhtiöiden kehitykseen

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on edistää laajarunkoisten hallimaisten rakennusten rakenteellista tuvallisuutta säätämällä laki olemassa olevien laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista

kertokaa oma mielipiteenne mikä se on

eihän tämä nyt sen monimutkaisempaa ole

vanhasen hallitus on puolestaan jättänyt monia asioita tekemättä

itse asiassa näissä sortumissa laajoilta henkilövahingoilta on vältytty osin siitä syystä että rakennus on sortunut silloin kun siellä ei ole ollut käyttäjiä eli ihmisiä

esimerkiksi puutullikysymyksessä vetkuteltiin aivan liian kauan eun selän takana ja kun lopulta jotain tehtiin valittiin rakentavien neuvottelujen sijasta uhkailujen ja asioiden kärjistämisen tie

sortumisen syitä ovat onnettomuustutkintakeskuksen mukaan olleet sekä suunnittelusta että toteutuksesta johtuneet rakenteelliset virheet ja puutteet samoin kuin käytönaikaisen ylläpidonkin puutteet

merkit näistä mahdollisista onnettomuusriskeistä ovat usein asiantuntijan havaittavissa rakenteiden kuntoa seuraamalla

sen ensisijainen tarkoitus oli metsänomistajien tulojen lisääminen mutta kiireellä valmisteltu esitys ei ollutkaan metsänomistajien etujärjestön mieleen se kun ei sisällä mahdollisuutta tehdä verovähennyksiä maksamattomista veroista

onnettomuustutkintakeskus on useissa tutkintaselostuksissaan suositellut rakennusten katsastusmenettelyä jotta näiltä vahingoilta ja onnettomuuksilta voidaan tulevaisuudessa välttyä

tässä uudessa laissa on tarkoitus säätää omistajan velvollisuudeksi huolehtia että asiantuntija on arvioinut rakenteellisen turvallisuuden

irtisanomiskynnystä yrityksissä tulee korottaa ja työntekijöiden tulee saada kunnon irtisanomiskorvaus sen kohdatessa

valtion varoista annettavaa tukea on suunnattava ennen muuta joukkoirtisanomisten kohteeksi joutuvien paikkakuntien elinkeinotoiminnan ja työllisyyden tukemiseen sekä kuntapalvelujen järjestämiseen

irtisanotuille tulisi työttömyyteen sopeutumiseksi kehitettyjen korvausten sijasta tarjota työtä ja toimeentuloa

käytännössä siis säännös ei lisää omistajalle jo kuuluvia velvollisuuksia sillä seuranta on edellytys rakennuksen asianmukaisesta kunnossapidosta huolehtimiselle

mitä enempi tähän aihepiiriin on tässä perehtynyt ja mitä syvemmälle tähän menee yhä enempi nousee vähän semmoinen skeptinen näkökulma itselle kun tarkastelee mikä edellä me oikein nyt menemme tähän tulevaisuuteen

ehdotettava kertaluontoinen turvallisuusarviointi kohdentuu eräisiin laajarunkoisiin rakennuksiin joille on myönnetty rakennuslupa ennen ehdotettavan sääntelyn voimaantuloa

taantumaa syventävä vaikutus on erityisesti julkisilla investoinneilla joiden arvioidaan ensi vuonna supistuvan

siirtymäsäännöksen mukaan arviointi on tehtävä neljässä vuodessa jos rakennussuunnittelusta rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot kahdessa vuodessa jos riippuvuussuhde on olemassa

arvoisa puhemies

kansalaisilla on täysi syy kysyä miksi hallituksen budjetti ei vastaa tulevan talouskehityksen haasteisiin miksi ihmisille yritetään antaa ja pyritään antamaan sellainen käsitys että tulevista vaikeuksista päästään kuin koira veräjästä ilman aktiivista finanssipolitiikkaa

minä ymmärrän mitä ministeri sanoi tuossa ja minä olen täsmälleen samaa mieltä että meidän pitää pystyä saamaan tämä julkisen hallinnon verkko ja palvelut ja toiminnot sillä lailla toimimaan että sieltä varmasti sitä tuottavuushyötyä tulee

mutta kyllä minä näen tulevaisuuden ongelmana yhä edelleen tämän että se pullonkaula on ne palvelut ei suinkaan tämä tekniikka

hallituksen vakuuttelut siitä että kyllä inflaatio taittuu kyllä puu lähtee liikkeelle kyllä työllisyyden paraneminen jatkuu kuulostavat tämän päivän todellisuudessa yhä ontommilta

arvoisa rouva puhemies

tausta tälle esitykselle jossa ehdotetaan muutettavaksi televisio ja radiotoiminnasta annettua lakia sekä lakia tekijänoikeuksista on eun niin sanottu av direktiivi

mutta mitä me siirrämme

syy hallituksen haluttomuuteen harjoittaa aktiivista finanssipolitiikkaa lisätä julkisia menoja ja investointeja auttaa kuntia talousvaikeuksissa ja kuntapalveluiden turvaamisessa tai työpaikkojen luomisessa irtisanotuille on loppujen lopuksi hyvin selvä

valiokunta on tarkastellut hallituksen esitystä erityisesti tuotesijoittelun hyväksyttävyyden kannalta

hallitus haluaa budjettiesityksellään lunastaa ennen vaaleja hyvätuloisille annetut lupaukset verotaakan keventämisestä ja tällä esityksellähän ne toteutuvat

kustannus voi siis muodostua yksittäistapauksessa myös kohtuuttoman suureksi

tässä yhteydessä on keskitytty lasten oikeuksien ja suojelun sekä toisaalta toimituksellisen riippumattomuuden toteuttamisen arviointiin

lain tavoitteena on kuitenkin henkilövahinkojen ja taloudellisten vahinkojen välttäminen ja nämä voivat mahdollisesti sortumatilanteessa olla huomattavat

menoja karsimalla luodaan pelivaraa veronkevennyksille

tästä syystä ympäristövaliokunta päätyi tätä esitystä esittämään ja kannattamaan

valiokunnan enemmistö on pitänyt sinänsä kannatettavana ehdotettua tuotesijoittelusääntelyä jolla pyritään mahdollistamaan uusia tapoja ohjelmien rahoittamiseen ja näin edistämään mahdollisuuksia tehdä monipuolisia ja korkeatasoisia suomalaisia ohjelmia

kuntiin ja kuntien valtionavustuksiin ei riitä rahaa

päinvastoin hallituksen lupaamat veronkevennykset syövät myös kuntien verotuloja

arviomme mukaan ehdotettu sääntely selkeyttää nykyistä hyvin epäselvää käytäntöä ja asettaa kotimaiset toimijat entistä tasavertaisempaan asemaan suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin

ben zyskowicz puhuu kauniisti ja ne ovat ihan hienoja tavoitteita mitä hän tuossa luettelee eihän siinä sinänsä ole mitään mutta asettukaa nyt joskus siihen työmiehen asemaan tai työnaisen asemaan

välttämättömätkin investoinnit yhteiskunnalliseen perusrakenteeseen raide ja tieverkkoon uusiutuvaan energiaan sekä energiansäästöön jäävät toteutumatta tämän esityksen pohjalta

nyt kyllä näyttää käyvän ihan puhtaasti niin että viime kaudella pystyttiin liikennepolitiikkaa tekemään liikennepolitiikkana ja nyt keskusta ja perussuomalaiset tekevät oppositiopolitiikkaa liikennepolitiikalla

ensinnäkin tähän rakennuttamiseen

no se on politiikanteon muoto ei siinä sinänsä mitään pahaa ole ja minä ymmärrän tämän näkökulman mutta on pakko katsoa historiaa pikkuisen taaksepäin jotta pystyy ymmärtämään tulevaisuuden

epäonnistuneen metsäveronkevennyksen ja surkuhupaisia piirteitä saaneen perheyritysten perintöveronkevennyksen ohella hallitus esittää merkittävää kevennystä valtion progressiiviseen tuloveroon

toisin sanoen se karkasi jossakin vaiheessa ihan puhtaaseen kerskarakentamiseen ja osin on vieläkin kun katsoo ympärilleen

kun progressiiviseen tuloverotukseen tehdään tasaprosenttinen kevennys kaikkiin tuloryhmiin seuraa siitä matemaattisesti se että hyvätuloiset saavat enemmän kuin pieni ja keskituloiset

jos me katsomme menneisyyden kautta tulevaisuutta ja tätä hetkeä niin viime liikennepoliittisen selonteon yhteydessä me vedimme yhteistä linjaa yksimielistä linjaa

minä olen samaa mieltä siitä että suomen pitäisi olla maailman johtava metsäpoliittinen maa mutta emmehän me ikävä kyllä ole sitä

tuotesijoittelusääntelyä sovelletaan sekä lineaariseen televisiotoimintaan että tilausohjelmapalveluihin ja tilausohjelmapalveluissa katsojat valitsevat itse katseluaikansa tänä päivänä ja tässä ajassa

sillä on oma arvonsa vain vaikka te ette ehkä enää sitä tunnustakaan

me olemme panostaneet bulkkiin ja puuenergiaan joka sinänsä on tietenkin ihan hyvä muoto mutta jos te olette katsoneet tarkasti viimeaikaisia tiedotteita niin ympäristövaliokunta valtioneuvostolle antoi eilen itse asiassa lausuntonsa puurakentamisen edistämisestä

minä olen samaa mieltä että rakentajan tai rakennuttajan paras kaveri on tiukka valvoja niin kuin entisvanhainen katsastusmies että sieltä ei mene läpi sutta ja sekundaa mutta ikävä kyllä se monta kertaa pettää

yksi asia jota haluaisin painottaa on liikenneturvallisuusnäkökulma ja siinä lähinnä liikennelääketieteen merkitys ja sen vaikutus yleiseen liikenneturvallisuuteen

viikonloppuisin ja päiväsaikaan lähetettävillä tai uusittavilla ruoka sisustus ja erilaisilla teemaohjelmilla on televisioyhtiöille käytännössä suuri taloudellinen merkitys

arvoisa puhemies

jos me haluamme kustannusperusteisesti tehdä edullisia ratkaisuja meidän pitää sille puolelle painottaa jotta me saamme myös sitä puolta hallintaan

jos virheen tekee niitä virheitä ei korjata jos tällä logiikalla toimitaan että hakee aina oikeutuksen siitä että on käyty neuvotteluja on tuotu esille ja on päädytty johonkin

tämän vuoksi emme ole voineet kannattaa ehdotusta tuotesijoittelun kieltämisestä alakouluikäisten katseluaikaan esitettävissä ohjelmissa

meillä rakennetaan asuntokannasta minimaalinen osa puusta ja me kuvittelemme että me olemme jotenkin eteviä puurakentamisen osalta

muutoin se ongelma tulee ja uskaltaisin jopa väittää että tällä hetkellä suomen asuntokannasta hyvin pienessä prosentissa on ilmanvaihto kunnossa niin pientaloissa kuin kerrostaloissakin

tällainen kielto heikentäisi osaltaan ja ehkä merkittävältäkin osaltaan kotimaisten toimijoiden mahdollisuuksia kilpailla ulkomaista tarjontaa vastaan

vaikka veronkevennykset sinällään lisäävät ostovoimaa mikä on suhdannetilanne huomioon ottaen aivan oikean suuntaista niin kevennysten painottaminen hyvätuloisille merkitsee sitä että suuri osa keventyneestä ostovoimasta kohdentuu pankkien tileille lainojen maksuun tai ulkomaille

niin kuin äsken totesin esimerkiksi joensuun hallintotieteiden lisensiaatti voutilainen joka on käynyt läpi näitä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä nimenomaisesti yksityisyyden suojasta on päätynyt siihen että nyt mennään sille alueelle

onhan tämä nyt jotenkin hurja tilanne että esimerkiksi nämä clt elementit tuotiin itävallasta meidän haltiaan jonka pitää olla tämmöinen suomalainen käyntikortti metsään ja myös puurakentamiseen

valiokunta korostaa kuitenkin tuotesijoittelun osalta alan yhteisten käytännesääntöjen merkitystä ja kriittisen katsojapalautteen huomioon ottamista

ei olla enää millään harmaalla vyöhykkeellä

jos tietoa tulee lisää niin miksi sen tiedon mukaan sitten ei voida myös muuttaa päätöksiä

valiokunta pitää erittäin tärkeänä vireillä olevaa kuvaohjelmalain kokonaisuudistusta jonka puitteissa tulee laaja alaisesti selvittää ja harmonisoida palvelujen tuottajien vastuu sekä myös velvoitteet sekä tekniset ratkaisut lasten suojelemiseksi haitallisilta aineistoilta riippumatta aineiston teknisestä lähetystavasta

jos taas painotus kohdistuisi selkeästi pieni ja keskituloisiin olisi kevennyksillä aivan toisella tavalla kotimaista kulutusta elvyttävä efekti

minä haluan sanoa ministerille tai valtioneuvostolle että lukekaa nyt se lausunto joka annettiin ja tehkää niin kuin siinä edellytettiin että puurakentamisohjelmaa jatketaan eteenpäin ettei se lopu tähän

me menemme nyt sellaiselle alueelle josta todennäköisesti jossakin vaiheessa euroopan ihmisoikeustuomioistuin en tiedä tekeekö päätöstä vai eikö tee päätöstä mutta jos se päätös tulee ja se on tuomitseva se päätös niin sanotteko te silloinkin että te menitte vaan perustuslakivaliokunnan päätöksien taakse ja sillä selvä

askel oikeaan suuntaan voisi olla vaikka sellainen että kaikille annettaisiin inflaatiotarkistuksen jälkeen euromäärältään yhtä suuri kevennys

arvoisa herra puhemies

se on varmaan totta

mutta sitten se paatos mitä te käytätte etenkin keskustapuolue kauhealla paatoksella painatte päälle

taloussuhdanteiden heikentymiseen on vastattava julkisten kulutus ja investointimenojen lisäämisellä

esityksen käsittelyssä on tuotu esiin huoli piilomainonnan lisääntymisestä kun rajanveto sallittuun tuotesijoitteluun on vaikeaa

miksi te painatte tällaisella paatoksella

lisäksi on arvioitu mainoksen ja toimituksellisen aineiston rajan hämärtyvän ja sananvapaudelle tärkeän journalistisen riippumattomuuden vaarantuvan kun uudet kaupalliset elementit voivat vaikuttaa ohjelmien sisältöön

te yritätte oman poliittisen koneenne pitää kasassa ikävä kyllä kun teidän pitäisi pystyä hahmottamaan tulevaisuutta ja katsoa miten suomalaista yhteiskuntaa kehitetään

valiokunnan enemmistö on korostanut esityksen perustelujen mukaisesti että tuotesijoittelu on sallittu vain jos se sopii luontevasti ohjelmien toimitukselliseen sisältöön ja tuotteen näyttäminen perustuu aitoon toimitukselliseen tarpeeseen

tässä mielessähän tässä hallituksessa on helppo olla edistyksen etujoukoissa purkamassa tällaista hallintoa turvaamassa tulevaisuuteen sitä vahvaa peruskuntaa jotta yksityistäminen ja ulkoistaminen ja palveluiden karkaaminen ei edistyisi niin kuin te haluatte näillä omilla ratkaisuillanne

haluaisin nostaa yhden näkökulman esille kun tässä on edellä mainittu siitä että ala keskittyy ja yhä pienemmälle alueelle tulee yhä enempi ja enempi eläimiä eläinmäärät kasvavat

vasemmistoliitto haluaa tehdä kansaneläkkeeseen selvän tasokorotuksen sekä yhtenäistää perusturvaan kuuluvat etuudet ja korottaa ne täyden kansaneläkkeen tasolle

lyhyiden uutisotteiden osalta valiokunta on korostanut että niitä saa käyttää uutislähetyksissä vasta kun uutisoitava tapahtuma on päättynyt

lasten asemaa on parannettava lapsilisiä korottamalla

minä haluan nyt kysyä missä ja miten tällainen hyväksyttäisiin että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kaikki laskettaisiin puhtaana mereen

haitallisten päästöjen torjumiseksi on tukea julkiselle liikenteelle lisättävä ja kuljetusyrittäjille on kompensoitava polttoaineen hinnoissa tapahtunutta korotusta

valiokunta on pitänyt välttämättömänä lähteen ilmoittamisvelvollisuutta sillä asiantuntijaselvityksen mukaan otettaessa nykytekniikalla ote toisen lähettäjäyhtiön signaalista lähteen ilmoittaminen ei voi olla käytännössä mahdotonta muuten kuin esimerkiksi lyhyen teknisen ongelman johdosta

ruuan arvonlisäverotuksen alentamista josta tänäänkin on käyty keskustelua ei ole mitään syytä lykätä ensi vuoden lopulle jos halutaan inflaation täysipainoista vaikutusta ja ennen kaikkea pienempituloisille ihmisille apua